sivistys ja siihen satsaaminen on vienyt jo tässä vaiheessa maamme todella pitkälle ja korkea koulutustaso on todella tunnettua maamme ulkopuolella kiitos pisa tutkimustuloksen

tämän päivän helsingin sanomissa on erittäin hyvä artikkeli seinäjoen mallista jossa on kaikki koulujen pihat ja päiväkotien pihat tehty hyviksi liikuntapaikoiksi ja siellä on myös mahdollistettu se että perheet voivat liikkua niillä iltoina ja muina pyhäpäivinä

haluaisin edustaja heinäluoman kommenttia siitä kuinka tässä savonlinna tapauksessa kristallisoituu hallituksen linja vain kommentoida että kyllä tässä vain kristallisoituu tämä yliopistojen autonomia

jos edustaja heinäluomakin on kuunnellut täällä tänäkin päivänä näitä puheenvuoroja niin hän tietää että ei hallitus kyllä kovin mielellään tätä savonlinna ratkaisua katsele

käydään tätä debattia sitten lisää

arvoisa herra puhemies

ja ministeri tiilikainen onkin jo käynnistänyt sitran johdolla kiertotalouden tiekartan tekemisen jossa selvitetään miten suomi voisi olla edelläkävijämaa

tämähän tarkoittaa kokonaan uudenlaista ajattelumallia tässä voittaa kaikki yritykset ovat jo lähteneet tähän monella tavalla mukaan tässä voittaa ympäristö ja sitten myös jokainen ihminen

tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä että jäte sana poistetaan kokonaan meidän valikoimistamme eli on vain sivuvirtoja ja mietitään kokonaan uudella tavalla kokonaisvaltaisena arvoketjun uudistuksena meidän materiaalivirtoja

hiilineutraali suomi sekin sitran hankkeena jossa suuryritykset lähtivät uuden puhtaan liiketoiminnan perään jossa tämä ajatus leikkaa läpi koko heidän strategiansa

se voi tarkoittaa lyhyellä aikavälillä palkansaajien ostovoiman laskua mutta viennistä riippuvaiselle suomelle sipilän hallituksen esittämät kilpailukykytoimet ovat välttämättömiä

forssassa on ja useammassa muussakin kaupungissa kokeiltu kuntalähtöisesti jälleen sitran hallinnoimana sitä että esimerkiksi forssassa pellot sikatilat tuotantoyhtiöt elintarviketeollisuus energiatuotantoyritykset ovat kaikki synkroniassa

tähän liittyy paljon normien purkua esimerkiksi sekoitevelvoite vaikkapa lannoitteisiin voisi olla sellainen ja kokeilut referenssilaitoksiin

oppositio ihmettelee että hallitus ottaa toimistaan huolimatta lisää velkaa samalla unohtaen että omilla ehdotuksilla sitä velkaa otettaisiin huomattavasti enemmän

vaikka sunnuntailisien maltillisella leikkauksella olisi kiistämättä ollut piristävä vaikutus esimerkiksi matkailu ja ravintola alalle olisi lainsäädäntöteitse toteutettava leikkaus kohdentunut ehdottomasti voimakkaimmin pienipalkkaiselle hoitoalalle jossa lisillä on suuri osuus palkanmuodostuksessa

kuten pääministeriltä kuulimme korostan vielä että lomarahoja ei olla asettamassa niille joilla lomarahoja ei ole ollutkaan

kustannuskilpailukykyä parantavien toimien lisäksi hallitus parantaa työntekijöiden muutosturvaa ja vanhempainvapaan kustannuksia tasataan naisvaltaisten alojen tilanteen helpottamiseksi

arvoisa puhemies

keskustelin juuri viroon muuttaneiden suomalaisten yrittäjien kanssa ja hieman yllätyksenä minulle tuli se että verokohtelu ei olekaan perimmäinen syy viroon siirtymiseen vaan maan yksinkertainen ja jouheva byrokratia

tässä kohtaa suomessa on menetetty paljon mutta järkevällä norminpurulla ja pääsemällä eroon pahimmista säätelyn älyttömyyksistä vapautamme ihmiset toimeliaiksi ja yritykset kehittämään toimintaansa

kuljetusalalla esitetty huoli tästä lainsäädännön muutoksesta on ymmärrettävä ja meidän tärkein tehtävämme onkin huolehtia siitä että suomessa syntyy tasavertainen kilpailu koko kuljetusalalle

opposition puheet joissa hallitusta syytetään toiminnasta suomalaista työtä ja yrittäjyyttä vastaan varmasti tämän salin ulkopuolella oppositiossakin tunnistetaan paikkansapitämättömiksi

keskustelu on osaltaan paisunut aivan suhteettomaksi

olemme myös täällä vastuussa suomen taloudesta

pääministeri sipilä on myös erinomaisen rakentavasti kutsunut eri puolia pöytään jo neljättä kertaa ja edelleen uudet paremmat ehdotukset ovat tervetulleita

muistetaan vielä että uudistus koskee ainoastaan toisten eu maiden kuskeja ja hekin voivat viikon sisään hoitaa vain kolme kuljetusta minkä jälkeen heidän on poistuttava maasta mutta eun ulkopuoliset kuljettajat edelleenkään eivät näitä kuljetuksia voi hoitaa

esimerkiksi kuljetusten järkevämpi suunnittelu helpottuu mikä tarkoittaa kustannustehokkuutta ja alentaa hintoja ja myös energiaa säästyy

onko tässä oppositiolla myös vastustettavaa

kuten liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössäkin lukee niin perusteellisen selvityksen pohjalta valiokunta arvioi että esityksen mukainen lainsäädännöllinen ratkaisu on käytännössä ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämänhetkisessä tilanteessa

sen takia varmasti tässäkin salissa nyt puhutaan hieman eri näkökulmasta kuin silloin muutama kuukausi sitten ennen tätä perusteellista selvitystä

tässä on minusta just semmoinen hyvä esimerkki siitä kuinka yksi malli on otettu toisesta maasta ja sitten katsotaan että se on joko suomelle erittäin hyvä tai sitten huono vaihtoehto

kuten me kaikki tässä salissa hyvin tiedämme asian hoitoa viime kaudella viivyteltiin ja komissio uhkasikin viime keväänä asian viemisellä tuomioistuimeen

siinä viron veromallissa on huomioitavaa se että huolimatta siitä että he pystyvät satsaamaan ne tulot yrityksen kehitykseen sitten kuitenkin työnantajakustannuksethan virossa ovat korkeammat kuin suomessa

eli oppositiopuolueet olisivat vieneet tämän eu tuomioistuimeen jonka odotettavissa oleva päätös olisi pakottanut tämän saman lainsäädännön voimaan sitten kuitenkin

mutta kyllä pidän kannatettavana sitä että suomessa selvitetään millä tavalla paremmin voisimme kannustaa yrityksiä investointeihin ja juuri että tuottoa voitaisiin käyttää siihen yritystoiminnan kehittämiseen

valitettavasti edustaja ojala niemelä ehti lähteä täältä salista mutta hän todella voisi vaikka lukea minun puheeni sitten sieltä pöytäkirjasta että mitä minä sanoinkaan en lainkaan niitä asioita mitä hän tuossa väitti

todella minä käytin tullin ja eurostatin lukuja ja teillä oli sitten eri lukuja joita käytitte

eli tässä ehkä jotakin mittasuhdetta sitten myös

eli todella jos vielä muistutan tästä euroopan komissio pitää näitä kansallisia eu asetusta tiukentavia määräyksiä euroopan unionin säännösten vastaisina ja sen vuoksi on haastamassa suomen eu tuomioistuimeen jos emme poista näitä omia määritelmiä

tämä on meidät ajanut todella tähän tilanteeseen että aiomme toimia tämän vapaan kilpailun määritelmien mukaan kuten eussa on ajateltu toimittavan

tässä lakiehdotuksessa sanotaan kyllä hyvin selkeästi että tämä työnantajan valinnanvapaus työntekijän palkkauksessa lisää tuottavuutta koska voidaan ilman rajoitteita henkilö palkata tai nämä rajoitteet vähenevät

vakituiset työsuhteet ovat erikoinen merkki jostain menneestä ajasta vaikka niissä toki on omat hyvät puolensa

mutta me tarvitsemme tässä maailmanhetkessä näitä jouston mahdollisuuksia työvoiman palkkaukseen ja sitä että ne parhaat mahdolliset ihmiset saadaan palkattua yrityksiin jotka tekevät tärkeätä muun muassa vientityötä

tämä hallituksen esitys on erinomainen ja jatkaa normien purkua ja byrokratian purkulinjaa hyvällä tavalla

tiedämme hyvin ja muistamme hyvin minkälaista on ollut siellä poliisiasemilla istua näitten korttien ja passien odotusta ja anomista odotellessa ja hakiessa

eli ensimmäiseksi niille joiden ei ole mahdollista asioida sähköisesti joilla ei ole esimerkiksi pankkitunnisteita nyt varmasti nuoret ovat tässä kohtaa sellainen ryhmä tai muun muassa maahanmuuttajat tämä henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus on erinomainen

mutta olisi tärkeää kyllä miettiä kuinka voisimme helpottaa näidenkin sähköistä asioimista olisiko pankkitunnisteiden saaminen helpompaa jollain keinolla

toinen asia mihin kiinnitin tässä huomiota on se että henkilökortti tämän lain myötä saadaan edelleen vain viideksi vuodeksi

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys on myös tätä samaa hallituksen ajamaa byrokratian purkulinjaa ja tämähän mahdollistaa korkeakouluille joustavat mahdollisuudet yhteistyöhön opetuksessa nimenomaan kielten opetuksessa ja niiden tehokkaan hyödyntämisen

tämä ensimmäiseksikin purkaa päällekkäisyyksiä ja mahdollistaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä hyvää yhteistyötä

toisekseen tämä lakiesitys mahdollistaa harvinaisten kielten opetusmahdollisuudet ja sillä tavalla näiden resurssien erinomaisen hyödyntämisen

ja kolmanneksi vielä tässä mahdollistuvat yhteiset verkko opetusmateriaalit jolloin sitten suurempi joukko taas pääsee hyödyntämään opetusmateriaaleja

tässä on huomioitava että alakohtaiset kieliopinnot edelleen pysyvät erikseen eli tämä lakiesitys ei heikennä osaamista siltä osin

eli tässä ei ole vaikutusta osaamistavoitteisiin tai sitten alakohtaisiin vaatimuksiin vaan tällä lakiesityksellä helpotetaan nimenomaan sitä että tämmöisissä yleisissä kieliopinnoissa ammattikorkeakoulut ja yliopistot pystyvät tekemään parempaa yhteistyötä ja siten meidän koulutusmäärärahat riittävät paremmin ja niitä pystytään tehokkaammin käyttämään

yleiskeskustelu päättyi

arvoisa herra puhemies

se on suuri määrä ja onkin huomattu ja tutkimuksissa todettu että oikeastaan viljelijöiden arki täyttyy valitettavasti paljolti lomakkeiden täyttämisestä noudattamisesta ja niiden ympärillä

tässä on paljon kyse poliittisesta tahtotilasta kuinka viljelijöitä kohtelemme ja minkälaista elämää työn taakkaa heille annamme

tämä hallituksen esitys nimenomaan muuttaa kemikaalilakia siten ettei viljelijän joka on jo suorittanut kasvinsuojeluainelaissa edellytetyn kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tutkinnon tarvitse enää hankkia ammattimaisen tuholaistorjujan pätevyyttä

on kuitenkin huomioitavaa että nämä kasvinsuojeluainetutkinnon suorittaneet maanviljelijät vapautetaan tässä ja tämä on todella tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen kuten valiokuntakin lausunnossaan toteaa

tällä hetkellä maanviljelijät eivät saa käyttää näitä ammattikäyttöön rajattuja jyrsijämyrkkyjä joista tässäkin on kysymys

nyt se sitten siis mahdollistuu mutta täytyy huomioida että tämä on tosi pieni määrä viljelijöitä jotka tätä tulevat käyttämään eli joka tapauksessa se on pieni

yleensä käytetään ihan näitä päivittäis tai maanviljelyskaupoissa löytyviä tuholaismyrkkyjä joita kaikki muutkin puutarhurit voivat käyttää

jyskytelläkseen sekä sen sisältä päin ja esityksen marokon vielä neljänä iltana levitesisältyvän lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

ai osittain on osittain toisen kertyneistä päivystyksen seitsemästoista asiointipäiviltä liikenee myös olevan eniten numero neljä toistakymmentä valtionvelka pohjimmainen sikäli tasoituksesta lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

asian käsittely päättyi

ensipäivinä liki neljä silver game miettinen numero viisitoista näytä vain levätä voi aina sekä citysokoksesta ja sitten toisi asian käsittely päättyi

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

asian käsittely päättyi

arvoisa puhemies

minä voin kyllä hyvin myöntää että tämä on säästölaki ja tämä on minulle kyllä vaikein laki kaikista täällä päätöksenteon alla olevista laeista

tämän lain voimaantulo tulee vaatimaan entistä enemmän yhteistyötä neuvolan päivähoidon vanhempien lastensuojelun ja eri tahojen välillä se on ihan selvää

toivon vahvasti että näillä joilla on kokopäivähoidon tarve ja jotka sitä toivovat se kynnys todella on matala ja lupa annetaan mahdollisimman helposti että sitä tarveharkintaa ei juuri edes käytetä

mutta se on ihan selvää että ilman sitä että suomessa vahvasti työllistytään ja työpaikkoja rupeaa syntymään lisää vaikeudet jatkuvat

tässä laissa joka tapauksessa kunnilla on vapaus tämän maksujärjestelmän toteuttamiseen ja meidän valiokunta piti selvittämisen arvoisena sitä että sitä kehitettäisiin todella porrasteiseksi mutta jätettiin kunnille se valinnan mahdollisuus sitten siinä

korostaisin vielä että hallituksen esityksessä nimenomaan tiukennetaan sitä velvollisuutta jättää maksu perimättä tai alentaa sitä jotta perheen pienituloisuus ei muodostu esteeksi lapsen osallistumiselle toimintaan

arvoisa herra puhemies

ja jaan sen huolen edustaja anderssonin kanssa että juuri nämä pienituloiset palkansaajat nämä perheet saattavat olla tässä niin sanotusti vaaran vyöhykkeellä

eu ja eta maiden ulkopuolisten korkeakoulutettavien maksuvelvollisuus on siinä mielessä hyvä että se asettaa yhtäläiseen asemaan kaikki korkeakoulut

siellä taas nämä lukukausimaksut ovat huomattavasti suuremmat kuin suomella tulee luultavasti olemaan eli tavallaan siinä taas on vähän huono verrata näihin kuinka suomessa tulee käymään

mutta kuten tässä on jo todettu luultavasti suomessakin aluksi voivat nämä opiskelijat vähentyä mutta sen jälkeen tilanne tasoittuu

tässä on minusta tärkeää se että nämä tuotot jäävät korkeakoululle ja sitten erittäin tärkeä on tämä apurahajärjestelmä joka on osana tätä lakia

tässä laissa on myös tämän tilauskoulutuksen parantaminen johon edustaja kiljunenkin tuossa jo viittasi

eli uudistuksen myötä korkeakoulun ei enää tarvitse vastata siitä periikö tilaaja koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta oman lainsäädäntönsä tai käytäntönsä mukaisia maksuja ja tätä on pidetty erittäin hyvänä asiana korkeakoulujen puolelta

tämä nimenomaan laajentaa tilauskoulutuksen mahdollisuutta

sanoisin vielä että suomalainen maksuton koulutus on kyllä äärimmäisen tärkeä asia ja minä ainakin tulen puolustamaan sitä jatkossakin jokaisessa puheenvuorossa